siksi on perusteltua että nyt tehdään sitten remontti jolla tästä sekavuudesta päästään ja aukiolot vapautetaan

aivan tarpeetonta säätelyä aivan tarpeettomia maksuja tarkastusmaksuja taikka lupamaksuja jotka ovat rasittaneet erityisesti pieniä kauppoja

nyt näistä päästään eroon ja se vie kohti tämänkin hallituksen tavoitetta sujuvammasta suomesta hallinnollisen taakan vähentämisestä ja sitä kautta me saamme talouteen dynamiikkaa investointeja liikkeelle

herra puhemies

on valittu strategiset kärkihankkeet ja kustannuskilpailukyvyn vahvistaminen on yksi näitä asioita joilla tähän samaan tavoitteeseen pyritään

siksi että suomi on jäänyt yhä enemmän jälkeen tärkeimmistä kilpailijamaistaan joissa näitä uudistuksia on jo ajat päivät sitten tehty

tämä on sellainen uudistus joka tuntuu hämmentävän nyt niin täällä eduskunnassa tämänkin päivän keskustelussa kuin aivan erityisesti tuolla työmarkkinajärjestöissä

maailma ympärillämme on muuttunut niin paljon että se tarvitsee tuntuvia uudistuksia juuri niitä uudistuksia joita nyt haetaan

on aivan oikein että hallitus ja opetusministeri ovat panostaneet ja panostavat voimakkaasti osaamisen kehittämiseen tutkimukseen ja kehitystyöhön ja samaan aikaan pitävät huolta aikuiskoulutuksesta ja myöskin siitä että nuoret eivät putoa kelkasta erittäin tärkeitä asioita kohti tulevaisuutta

meidän päätöksentekomekanismimme on kaivannutkin tuulettamista ja se ummehtuneisuus joka meillä on ollut ei voikaan enää jatkua

nyt pitää kaikkien nähdä se että ne uudistukset tarvitaan ja niitä on tehtävä ja tuoda aidosti pöytään ne kaikki vaihtoehdot hyvät vaihtoehdot joita tässäkin tämänkin päivän keskustelussa ja se on tämän päivän keskustelun hyvä asia on joitakin täällä tullut

oletteko ministeriössä tätä pohtineet ja minkälaisia valmiuksia teillä on siihen että sekä koulutusta että myöskin oppilasmääriä siellä puolella voitaisiin tarkastella uudelleen tarpeen niin vaatiessa joka nyt selvästi on esillä

samalla uutta on myöskin se että näistä kysymyksistä ei tehdä eikä ole alun alkaenkaan tehty arvovaltakysymyksiä ja tämän luulisi helpottavan kaikkia mahdollisia toimijoita näkemään sen että heidän tekemillään aloitteilla ja avauksilla on todellista merkitystä jossa halutaan keskittyä nimenomaan talouspolitiikan peruskysymyksiin joihin kuuluu se että kannetaan huolta ja kannetaan vastuuta kokonaisuuksista

totesin jo aiemmin päivällä että kokonaisuuksia talouden kannalta kokonaisuuksia ei aidosti tarkastele mikään muu taho kuin kulloinenkin eduskunta ja kulloinenkin hallitus

on aivan luonnollista että hallitus ja eduskunta kokoavat nämä kaikki yhteen ja tarkastelevat sitten sitä kokonaisuutta myöskin talouden ja työllisyyden näkökulmasta

puhemies

tämä johtuu siitä että yritykset jotka luovat sen talouskasvun luovat ne työpaikat eivät luota siihen että suomeen kannattaa investoida ja että täällä voi menestyä

tähän on saatava muutos ja myös siihen problematiikkaan hallituksen ehdotukset ja linjaukset tähtäävät että tuo luottamus kasvaa ja investointeja saadaan suomeen suunnattua

kun täällä on kysytty mistä voidaan löytää se takuu että nämä valitut keinot taikka valitut tavoitteet paremminkin tässä vaiheessa vielä johtavat tähän toivottuun lopputulokseen niin eihän sellaista takuuta voi kukaan antaa mutta se on selvä että jos ei uudistuksia tehdä ja epäluottamus yritysten taholta suomen tilannetta kohtaan jatkuu ei vuorenvarmasti niitä investointeja tule

arvoisa rouva puhemies

meillä on suomessa paljon sellaisia mahdollisuuksia joissa on maailmanlaajuiset trendit menossa ja se pitää meidän huomioida ja meidän pitää olla siinä kärkijoukoissa

siinä erittäin vahvalla ja voimakkaalla otteella halutaan puuttua niihin ongelmiin ja niihin kipupisteisiin joita tässä ajassa on ja joita tällä vaalikaudella vielä mahdollisesti ilmenee

se on äärimmäisen tärkeää että tämä ilmoitetaan heti kättelyssä eikä pitäydytä jossakin vain ja ainoastaan aikaisemmin kirjoitetussa vaan selkeäsanaisesti näin tehdään

toimintaedellytysten varmistaminen kaikilta osin niin että talouden vakaus ja luottamus säilyy niin täällä kotimaassa kuin myöskin suhteessa euroopan unioniin ja koko globaaliin yhteisöön

suomi on erittäin hyvällä mallilla tällä hetkellä ja sitä pitää vain vahvistaa

toivon mukaan muutkin euroopan unionin maat noudattavat sitä esimerkkiä mitä suomi on aikaan saanut vanhasen hallituksien aikana ja nyt sitten kiviniemen hallituksen aikana

yritysten erityisesti pk yritysten toimintaedellytysten kohentaminen rahoitusinstrumenttien toiminnan vahvistaminen ja voimistaminen ovat niitä edellytyksiä joiden avulla me pystymme työllisyydestä huolehtimaan ja sitä kautta sitten saamaan erittäin vahvan pohjan luoda sitä sosiaalista omaatuntoa jota pääministeri kiviniemi myöskin hallitukseltaan sanoi löytyvän ja niin kuin sitä löytyy tuon ohjelmajulistuksen näkökulmasta

on välttämätöntä myös talouden näkökulmasta että yhteiskunnassa saadaan ylläpidettyä ja kehitettyä hyvinvointia niin ettei kukaan eikä mikään väestöryhmä siitä putoa

kyllä ihmetellä täytyy kuulimmeko me kaikki varmasti saman puheen minkä pääministeri piti ja luimmeko me saman ohjelmajulistuksen joka tänne on jaettu niin eri maailmasta ne puheet olivat hallituspuolueiden edustajien ja opposition välillä

tehdään oma tulkinta ja sitten ammutaan täyslaidallisella sitä omaa tulkintaa ei sitä mitä pääministeri täällä totesi ei sitä mitä hallitusohjelmassa luki

politiikkaan kuuluu kaikenlaiset keinot mutta tämä on hyvä myöskin täältä todeta ihan julkisesti että näin mielestäni tapahtui ja se ei kyllä vie asioita ei sitten yhtään eteenpäin vaan aivan päinvastoin

silloin kun pääministeri kiviniemi ilmoitti että hän on valmis tarjoamaan yhteistyön kättä oppositiolle kyllä siihen on syytä tarttua eikä tehdä sellaisia tulkintoja mitä hän ei itse ole sanonut

pari asiaa yksityiskohdista

täällä on useampi edustaja maininnut maaseudun maatalouden ja sen puuttumisen kiviniemen hallitusohjelmasta

kohdan sisällä jossa sanotaan että noudatetaan ja jatketaan matti vanhasen kakkoshallituksen hallitusohjelmaa ja vaalikauden puolivälin politiikkariihen päätösten toteuttamista

yksi sellainen on ruokastrategia joka on juuri hyväksytty ja jossa ruoka on nostettu erittäin merkittävään rooliin niin kansallisesti euroopan laajuisesti kuin maailmanlaajuisestikin

vielä kun tähän lisätään se että yhteisen maatalouspolitiikan linjaukset seuraavalle ohjelmakaudelle ovat erittäin hyviä ja ne ovat myöskin yksimielisiä kaikilta osin se antaa hyvän pohjan myöskin maatalouden tulevaisuudelle

se mistä meidän pitää huolehtia on se että markkinat toimivat niin että myöskin tuottajat saavat oikeudenmukaisen osansa siitä työstä ja siitä arvonlisästä jonka he elintarvikeketjuun tekevät

julkisen talouden ja hallinnon tietojärjestelmien yhteensovittaminen on kirjoitettu ohjelmaan

sosiaali ja terveyspalveluiden uudistamistyö on selviö siitä ei tässä salissa ole tänäänkään ollut mitään epäselvyyttä sitä ovat ajaneet niin hallitus kuin oppositiokin

on paljon tärkeämpää saada tietojärjestelmät yhteensovitettua tietojärjestelmät kuntoon tieto kulkemaan sitä kautta palvelujärjestelmien uudistaminen käyntiin kuin se että me väkisin ryhdymme rajoja siirtelemään ja muuttelemaan

hallituksen aloittaessa kokoomus ja sdp ilmoittivat että tämän hallituskauden tärkein yhteiskunnallinen uudistus kaikella tavalla niin palvelullisesti kuin taloudellisestikin on kuntauudistus

olemme moneen otteeseen tämän vajaan puolentoista vuoden aikana saaneet nähdä että tästä tavoitteesta on luistettu sitä on lievennetty

myös niistä lukuisista lupauksista joita hallitus on antanut siitä että sosiaali ja terveydenhuollon joka on keskeinen ja keskeisin kuntauudistuksen väline päälinjaukset ovat selvillä ennen kuntavaaleja on luistettu useampaan eri otteeseen

kuntavaalit ovat muutaman päivän kuluttua eikä meillä edelleenkään ole mitään siitä tiedossa mitä ne päälinjaukset hallituksella ovat

kyllä se intohimo aika kaukana oli tänään kun katseli ministeriaitiota ja hallituspuolueiden edustajia ryhmäpuheenvuorojen ja sitä seuranneen debatin aikana

lähinnä se oli vaivaantunutta kiusaantunutta ilmapiiriä joka silloin oli aistittavissa enkä ihmettele niin suuret ristiriidat hallituspuolueiden välillä näyttävät olevan

jos näitä ristiriitoja ei olisi niin meillä olisi tänään ollut tämän välikysymyksen vauhdittamana hallituksen linjaukset sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden uudistamisesta mutta kun ristiriidat ovat olemassa hallituksen sisällä nyt niitä ei meillä ole

niitä ei ole myöskään äänestäjillä jotka haluavat tietää mihin suuntaan heidän palvelunsa kehittyvät ja missä kunnassa he tulevaisuudessa asuvat ja kuka heidän asioistaan päättää ja minkälaisella kokoonpanolla

siksi keskusta halusi tehdä tämän välikysymyksen jotta me saisimme puristettua vastauksen näihin tärkeisiin kysymyksiin hallitukselta

päinvastoin tuli ilkkumista ja ivaa suorastaan pilkkaa sille puolueelle joka ainoana puolueena esitti oman mallinsa oman tapansa toteuttaa tämä tärkeä uudistus siis meidän kaikkien yhteisesti tavoittelema uudistus

aika erikoinen keskustelu pidän sitä hyvin valitettavana

sen sijaan se toimintamalli jota keskusta esittää kotikuntamaakunta malliksi ristitty on lähes kaikkien asiantuntijoiden mielestä pääpiirteissään se malli jota myöten uudistusta pitäisi tehdä

samoin hallitus on väittänyt monia muita perusteita omalle kuntauudistuksen keskittämispolitiikalleen muun muassa lähidemokratian vahvistamisnäkökulman

no tätä ei voi mitenkään ymmärtää miten lähidemokratia ja yleensäkin kansalaisvaikuttaminen paranee sillä että yhä pienempi joukko päättää yhä suuremman joukon asioista

ministeri anttilan puheenvuorossa vilahteli moneen otteeseen valtiovarainministeriö kun puhuttiin näistä erilaisista säädöksistä ja niiden soveltamisista

arvoisa herra puhemies

valtion talousarvio on erittäin haastavissa olosuhteissa valmisteltu ja vanhasen hallitus on joutunut tasapainoilemaan uutta kasvua luovien toimenpiteiden oikeudenmukaisuuden elvytyksen ja erittäin voimakkaan velkaantumisen välillä ja tästä tuo keltainen kirja on ihan hyvä osoitus ja saavutus ja pääpiirteissään siinä on myöskin erinomaisesti onnistuttu

kaikki tiedämme sen että ministeri anttila on erittäin voimakkaasti ajanut niiden soveltamista ja tulkintaa siten että se kansallisesti voisi olla meidän tavoitteidemme mukaista

mielestäni ei mitenkään siksi me haluamme myöskin vahvasti painottaa kuntien välistä yhteistyötä ja sitä että sen kautta on pystytty saamaan aikaan merkittävää taloudellista tulosta ja hyvää jälkeä ja säilyttämään ja kehittämään palveluita paljon paremmin kuin sillä että jokainen kunta olisi sen tehnyt itsenäisesti